arvoisa puhemies

yhdyn ministeri stubbin näkemykseen siitä että päivityssyklin pitäisi olla tiiviimpi ja että tässä salissa käytäisiin sekä vuosittaiset että myös ajankohtaiset mahdollisten kriisien aikaiset keskustelut

olemme sitoutuneet laajaan turvallisuuskäsitteeseen ja vaikka suomea ei välittömästi uhkaa ulkopuolinen turvallisuuspelote meidän pitää olla kuitenkin varautuneita tilanteisiin jotka tapahtuessaan saattaisivat maamme kriisitilanteeseen

selonteon mukaan sotilaallinen hyökkäys maatamme kohtaan ilman että se olisi osa kansainvälistä konfliktia on epätodennäköinen mutta uhkina tuleekin huomioida niin ilmastonmuutos luonnonkatastrofit tarttuvat taudit tietoverkkoiskut kuin terrorismi ja kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuuskin

monenkeskinen yhteistyö vahvistaa turvallisuusasemaamme samoin kuin aktiivinen toiminta kansainvälisissä instituutioissa tärkeimpänä kumppanina euroopan unioni ykta ja natoa unohtamatta

arvoisa puhemies

selonteon lähtökohta on suomen uskottava puolustus joka pohjautuu koko alueen puolustukseen yleiseen asevelvollisuuteen ja alueellisiin joukkoihin laajaan reserviin sekä korkeaan maanpuolustustahtoon

varusmiespalveluksen keskeyttäminen on valitettavasti kasvussa ja taustalta löytyy niin mielenterveysongelmia kuin fyysisiä rajoituksia ja motivaation puutteita

näihin haasteisiin tulee puuttua vakavasti ottaen ne huomioon suunnittelussa ja panostaen niihin tekijöihin joilla kartoitetaan keskeyttämisen kannalta riskialttiiden varusmiesten tilaa

suomella menee kuitenkin edelleen hyvin vaikka emme talouskasvussa pääsekään tänä vuonna viime vuosien tasolle

muistutan ministeri kataisen puheenvuorosta jossa hän kertoi taloutemme olevan kärkikunnossa euroopassa ollen kakkosena heti luxemburgin jäljessä

itse asiassa jos muistan oikein maanpuolustuskurssilta saamiani oppeja niin naisten on tänäkin päivänä mahdollisuus suorittaa sotatieteiden maisterin tutkinto ja luoda uraa puolustusvoimissa ilman varusmiespalvelusta

nyt ei siis ole oikea aika eikä moraalisesti oikein lietsoa yhteiskuntaa epätoivoon päinvastoin tarvitsemme toimenpiteitä joilla kansalaisten usko sekä yleinen myönteinen ilmapiiri ja kannustavuus saavat kasvualustaa

nykyisellä rakenteella näillä menoperusteilla ja veroasteella suomen julkinen talous ajautuu väistämättä velkaantumiskierteeseen

naisten ja lasten koskemattomuus ei ole turvattua sodankäynnissä ja naisten läsnäolo kriisinhallintatehtävissä epävakaissa olosuhteissa onkin paikallisväestölle erityisesti lapsille ja naisille tärkeää

valtiovarainministeri kataisen toimeenpanemat veronkevennykset ovat erinomainen tapa parantaa kansalaisten ostovoimaa mutta myös luoda kannustimia työntekoon ja yrittämiseen

nepponen jo omassa puheessaan toi selkeästi esiin että sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta sekä kehitysyhteistyö ja humanitäärinen apu vaikuttavat parhaiten kun niiden suunnittelu ja toteutus ovat yhtäaikaisia

ruotsin kruunulla ei saa ostettua sen enempää euro kuin dollarihinnoiteltuja tuotteita venäjän tähänastinen ostovoima on ollut öljyn hinnannousu uskossaan raskaasti velkavetoista ja usan mahdoton tilanne tietää huonoa saksalle joka puolestaan ei voi ostaa meiltäkään

arvoisa herra puhemies

työvoiman tarjonnan hidastumisen lääkkeeksi tarvitaan entistä enemmän panoksia työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto ongelmien poistamiseksi

lisäksi työtä erityisryhmien kuten kehitysvammaisten työllistämiseksi tulee jatkaa

toistaiseksi saamme lainaa halvemmalla kuin vaikkapa italia ja tulevaisuudessa korkea luottoluokituksemme säästää miljardeja pelkissä korkomenoissa

opposition vastustus rahoituksen lisäämistä kohtaan johtaisi vain organisaatiorakenteiden muutokseen eli käytännössä joidenkin varuskuntien lakkauttamiseen

progression kiristäminen ei ole omiaan lisäämään hyvin koulutettujen osaamisintensiivisten alojen työntekijöiden tai yrittäjien oikeuksia ja mahdollisuuksia edetä urallaan tai kehittää yritystään kannattavammaksi

uskottavan lainanhoitokyvyn ja koron välillä vallitsee korrelaatio jota tuskin oppositiokaan kiistää

tämä ei ole pitkäjänteistä toimintaa eikä kokonaismaanpuolustuksen edun mukaista

tämän päivän yhteistyöpäätös tukee julkisen sektorimme kestävyyttä

työurien pidentäminen on osa rakenteellisia toimia vaihtoehtona hyvinvointietuuksien leikkaamiselle tai verotuksen kokonaistason nostamiselle

työelämässä vietettäviä vuosia tulee pidentää kummastakin päästä saada nuoret nopeammin jatko opintojen pariin ja sieltä työelämään sekä toteuttaa työelämässä niitä toimenpiteitä jotka nostavat eläkkeellesiirtymisikää

arvoisa herra puhemies

suurin osa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin pieniä

tämä on erittäin huolestuttavaa ja sitä tukee tieto että yrittäjänaisten keskusliiton tutkimuksen mukaan vain neljä naisyrittäjää kymmenestä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon

lisäksi opetusministeriössä valmistellaan pääsykoejärjestelmän uudistamista uusien ylioppilaiden sisäänpääsyn helpottamiseksi

onneksi naisyrittäjien sijaisjärjestelmä laajenee kuten ministeri cronberg juuri äsken kertoi ja se on yksi erinomainen keino naisyrittäjien jaksamisen edistämiseksi

arvoisa herra puhemies

jotta töissä viihtyisi ja jaksaisi olla nykyistä pidempään avainasemassa on työhyvinvointiin panostaminen joka pitää sisällään niin fyysisen kunnon ylläpitämisen kuin virikkeellisen ja motivoivan työn

toinen hyvä keino olisi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tukeminen ja sitä toivonkin että sekin laajenee koko valtakuntaa käsittäväksi

työurat ovat nykyisin yhä monimuotoisempia eikä niihin löydy yhtä mustavalkoista sabluunaa

merenkulun merkitys tavarankuljetuksessa näkyy sen osuuksissa

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri katainen puolestaan päinvastoin todisti työmarkkinaosapuolten vahvaa sitoutumista näihin tänään solmittuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin työelämän laadun kehittämiseksi

minun sähköpostiini kuten varmaan useimpien teidän muidenkin tuli tänään akavan viesti joka oli otsikoitu sopu eläkekiistassa vahvistaa kolmikantaa

merkittävä muutos entiseen on että verovähennyskelpoisten palveluiden joukkoon on lisätty tietotekniset työt kuten kodin turvalaitteiden tai digisovittimien asennukset

jokaisella suomen kansalaisella on oikeus perusopintoihin

puheenjohtaja viljasen nimissä lähetetty viesti kiitti että nyt kehittämässä ovat ne joiden maksuilla ansiosidonnaiset eläkkeet kustannetaan eli palkansaajat ja työnantajat

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kiittää siitä että vammaisten henkilökohtaisen avun kehittäminen viedään nyt pistehen saakka niin kuin ministeri risikko on todennut

kilpailukykyä voidaan lisätä varmistamalla että ihmisten osaaminen kasvaa työuran aikana

siksi panostukset koulutuksen laatuun ovat välttämättömiä

valitettavasti välttämätöntä on että näinä taloudellisesti heikkoina aikoina seurataan aktiivisesti että määrärahat menevät kunnissa oikeisiin kohteisiin

kysynnän ja tarjonnan lakia noudattamalla ehkäistään kortistoon valmistumista ja kannetaan vastuu yritysten hyvien toimintaedellytysten ylläpidosta työvoiman saatavuuden osalta

suomea kohtaa lähes yhtäaikaisesti talouskriisistä johtuva työttömyysuhka sekä eläköitymisestä aiheutuva työllisyyspula ja työvoiman saatavuuspula

valiokunta onkin aiheellisesti painottanut erityisesti sitä että nopeassa ammattirakenteiden ja työelämän muutoksessa tulee lisätä työikäisen väestön osallistumista osaamista ylläpitävään ja ammatillista liikkuvuutta parantavaan koulutukseen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi

arvoisa herra puhemies

yritysrahoituksen saannin turvaaminen ja muut elvyttävät toimenpiteet ovat vahvasti esillä budjetissamme ja ne toivottavasti vaikuttavat myönteiseen kehitykseen pikaisella aikataululla

korkeatasoinen koulutus ja tutkimus ovat yksi kilpailukykymme tae

lopuksi haluan vielä kerran puuttua tähän tiedemomentilla olevaan tutkimusrahoitukseen

evo tutkimusrahoitus on tarkoitettu potilaan hoidon ja palvelujärjestelmän kehittämisen tutkimiseen ei siis perustutkimukseen

näin ollen tällä on hyvin dramaattiset vaikutukset kliinisen tutkimuksen suorittamiseen yliopistosairaaloissa

eli suomalainen ja nimenomaan turkulainen kliininen tutkimus on saanut maailmanlaajuista tunnustusta korkeasta tasostaan

huonoina aikoina juuri potilaiden tutkimukseen ja hoitoon tarkoitetut rahat maksavat itsensä nopeimmin takaisin kun tutkimuksesta saadun tiedon kautta annetaan oikea hoito oikeaan aikaan oikeille potilaille

reaktio on niin ikään odotettu onhan kyseessä meitä kaikkia koskettava elämänalue ja erityisen merkittäväksi tämän tekee strategian aikajanan ulottuminen pitkälle tulevaisuuteen

suomi on yksi euroopan johtavista maista mitä tulee yritysten kokonaisenergiankulutukseen johtuen muun muassa metsä metalli ja kemianteollisuutemme korkeasta energiaintensiteetistä

tänään on jo useaan otteeseen puhuttu energiatehokkuuden lisäämisestä vähäpäästöisistä tuotantovaihtoehdoista sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä joten en puutu niihin vaan keskityn pelkästään energiateknologiaan ja liikenteen päästöihin

tämä luo suomelle ja yrityksillemme merkittäviä mahdollisuuksia nostaa suomi maailman kärkimaaksi ympäristöteknologian suunnannäyttäjänä ja vientimaana

tähän haasteeseen vastataksemme tarvitsemme entistä enemmän t k panostuksia jotta julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö tutkimus teknologia ja innovaatiotyössä pääsee kehittymään huippuunsa

tässä yhteydessä on korostettava että rahoitusta on ohjattava myös yrityskohtaisiin tutkimus ja kehityshankkeisiin sillä niillä on yleensä jo käsitys tai ainakin heikkoja signaaleja potentiaalisista markkinoista

tärkeää olisikin panostaa teknologioihin sellaisissa kohteissa joilla voidaan parantaa ympäristön tilaa nopeasti

esimerkkinä voidaan mainita laivaliikenteen päästöt

lisäksi on muistettava että kaikki viisaus ei kuitenkaan asu suomessa joten kansainvälisen tiede ja tutkimusyhteistyön merkitystä ei voitane korostaa liikaa

arvoisa herra puhemies

yksi keskeinen osa strategiaa ovat liikenteen aiheuttamat päästöt ja ratkaisuehdotukset päästöjen pienentämiseksi

henkilöautoliikenteestä yli kolmannes syntyy suurilla kaupunkiseuduilla asuvista suorittajista käytännössä suurin alue on pääkaupunkiseutu

näille alueille kohdistuvat myös suurimmat haasteet mutta toisaalta tiheään asutuilla alueilla on myös monipuolisimmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä lisäämällä sekä joukkoliikennettä ja työmatkaliikenteen ohjaustoimenpiteitä kehittämällä

tulevaisuudessa autokannan käyttövoima perustuu vaihtoehtoisiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin

tällä hetkellä sähkö ja hybridiautojen määrä on vielä vähäistä mutta lähes kaikki suuret autonvalmistajat ovat jo kehittämässä niitä joten tarjonta lisääntynee tulevina vuosina

arvoisa puhemies

haluan lopettaa ministeri lehtomäkeä lainaten että ilmasto ja energiapolitiikka on arjen valintoja jokaisen ihmisen elämässä